vain näin voimme taata että ne selvitysperusteet kuten palveluiden edellyttämä väestöpohja työpaikkojen saatavuus kunnan talous sekä yhdyskuntarakenne säilyvät tarkoituksenmukaisina

kaiken kaikkiaan haluan korostaa sitä että vaikka tässäkin pelkolakaukopää akselilla on kohtuullisen lyhyet matkat käytetään vrn kiskoja jnp

arvoisa puhemies

tavoitteena täytyy olla sisällöllisesti ja aikataulullisesti yhteen sovitettu kuntarakenneuudistus ja sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

vaikka yleisesti ottaen olen sitä mieltä että kaikki aseet pitää takoa auroiksi niin metsästyksestä tässä nimenomaisessa teijon kansallispuistossa on täällä tullut hyviä puheenvuoroja

arvoisa puhemies

tällä esitetyllä laillahan haetaan pysyvää luottomuotoista vienninrahoitusjärjestelmää jolla pyritään tietenkin turvaamaan suomalaisille vientiyrityksille tasaveroiset mahdollisuudet kilpailijamaihin verrattuna vientiluotto oyn kautta

onnistuminen ja uusien työpaikkojen syntyminen vaativat uusia investointeja osaamispohjan vahvistamista ja teknologiarahoituksen tehostamista

edustajakollega väätäisen lakialoite sairausvakuutuslain muuttamisesta on jo pelkästään perheitten tasa arvoisen kohtelun kannalta ja erityisesti perheitten jaksamisen kannalta mitä tärkeintä toteuttaa ja se on erittäin tarpeellinen

suomella on hyvät mahdollisuudet lisätä metsäpohjaisen biomassan tuotantoa ja korvata sillä kivihiilen käyttöä voimalaitoskäytössä

minusta edustaja heinonen ihan hyvin kuvasi sitä että tätä pitää seurata erinomaisen tarkasti ja nimenomaan valiokunta pääsee sitten seuraamaan ja sitä raportoidaan

tämän takia on tärkeää sekä kuntatasolla että valtakunnallisesti ottaa valmisteluun mukaan työntekijäjärjestöt

minulla on omakohtaista näkemystä ja hieman myöskin kokemusta monikkoperheen arkipäivästä useamman lapsen yhtä aikaa synnyttyä oman poikani perheeseen

työntekijät uskaltavat lähteä muutokseen mukaan vain jos heidän kannaltaan oleelliset asiat ovat turvattuina sillä kyse on työsuhdeturvasta

ei voi olla tosiaan niin että sitten eduskunta armosta niitä joka syksy sinne antaa vaan kyllä pitää olla lähtökohtaisesti niin että jos jotain tehdään niin sillä pitää olla myöskin resurssit että se voidaan toteuttaa ja pitää hyvässä kunnossa

tässä kyseisessä lakiesityksessä ei ole säännöksiä kotimaisuusasteesta mutta kaikin mahdollisin keinoin ministeriössä valmistelussa olevan asetuksen sopii olla sen muotoinen että rahoitusmekanismi on joustava ja mahdollisimman nopea jotta suomalaiset yritykset tässä kilpailussa pärjäävät

he ovat monikkoperhe ja kyllä täytyy sanoa että kun reilu vuosi sitten kaksostytöt näkivät maailman niin jokainen hetki jonka myöskin isä pystyi olemaan heti syntymän jälkeen lapsia hoitamassa oli äärimmäisen tärkeä

vain näin voidaan varmistaa jatkossakin se yhteishenki henkilöstöjärjestöjen kanssa joka on auttanut kuntauudistuksen kanssa tähän päivään saakka

metsäpohjaisen biomassan käytön lisääminen suomessa edellyttää että bioenergiaa koskevat kestävyyskriteerit eivät estä kotimaisten biomassojen käyttöä energiantuotannossa

kannatan lämpimästi tai laki alokkaita

minun mielestäni asia on ehkä pikkuisen päinvastoin koska moni vientiyritys on jättänyt tänne kotimaahansa sen tiukan kovan ydinosaamisen huipputekniikan ja sitten tällainen vähemmän osaamista vaativa asia tekeminen on mennyt jo ulos

edustaja heinonen nosti omassa puheessaan esille äärimmäisen tärkeän asian eli opinto ohjauksen mutta kuten edustaja vehviläinen totesi äsken ansiokkaasti niin myöskin ammatillisella puolella se on erittäin tärkeätä

muutama sana kuntoutuksesta ja sen vaikutuksista työurien pidentämiseen jonka pitää tietenkin kuntoutuksen ensisijainen tavoite aina olla

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kyllä minun mielestäni se että suomalaiset yritykset ovat vähintäänkin samalla viivalla kilpailijoitten kanssa on äärimmäisen tärkeää sille että sitä suomalaista huippuosaamista tässä maassa edelleen pysyy e

luulen että yksi tekijä että sitä vaikuttavuutta ei ole saatu on se että työterveyshuollon ja työpaikan yhteys ei toimi

dusty jatkaa a

kaakkois suomi mielestäni on tälläkin hetkellä jo ihan selkeässä erityisasemassa kaikkine turisteineen raskaine liikenteineen ja myöskin täällä esiin nousseen harmaan talouden toimijoineen

otetaanko arvoisa ministeri tässä poliisiorganisaatiouudistuksessa huomioon tämä kaakkois suomen mielestämme erityiserityisasema

eli kyllä siinä työterveyshuollossa lääkinnällisten perusteiden pitää aina olla se ensisijainen lähtökohta että ei sinne vapaa aikaa mennä viettämään vaan kuntoutumaan sitä varten että jaksetaan pidempään työelämässä

edustaja jaloselle

hän kertoi omassa puheenvuorossaan että minun puheeni on propagandaa mutta minun mielestäni ne puheet eivät ole propagandaa kun halutaan pitää heikoimmista huolta ja tehdään sellaisia veroratkaisuja että ne tukevat näitten heikompien asemaa

kilpailulain tavoitteena on varmistaa terve ja toimiva kilpailu jonka hyötyjiä voivat olla niin elinkeinonharjoittajat kuin kuluttajatkin kansantaloudesta puhumattakaan

arvoisa puhemies

itse olisin ollut ja olen vieläkin valmis paljon tiukempaankin menettelyyn kuin hallituksen esitys joka on ihan oikean suuntainen ja erinomainen esitys sinällään

hieman hämmästyttää se että keskustapuolue tässä käsittää näin että tämä eta alue on lintukoto jossa ei tapahdu konnuuksia ja verosuunnittelua

talousvaliokunnan asiantuntijakuulemiset antavat selkeitä viitteitä siitä että tarkempi tutkinta päivittäistavarakauppojen toimintatavoista kaiken kaikkiaan on tarpeen

tämä ruotsin ja keskustan malli antaa mielestäni yrityksille vapauden rajoituksista silloin jos sijaitsee eta alueella ja keksii tälle korkokikkailulle jonkun liiketaloudellisen syyn ja näyttää nyt siltä että se liiketaloudellisen syyn keksiminen ei ole kyllä kovin vaikeaa

ehdotuksen mukaisesti määräävä markkina asema voidaan todeta päivittäistavaroiden vähittäismyynnin perusteella mutta sen väärinkäyttö voidaan huomioida sekä vähittäismyynnin että hankinnan perusteella

toivon että tässä asiassa vielä pystyttäisiin huomattavasti paljon tiukempaan sitten kun asia valiokuntakäsittelyssä on

arvoisa puhemies

eli tässä keskustan mallissa jää selkeästi iso porsaanreikä kaikille yrityksille

vaikka tämä esitys on herättänyt voimakkaita tunteita sekä puolesta että vastaan valiokunnan arvion mukaan sen markkinavaikutukset jäävät maltillisiksi eli toimintavaltuuksien lisääminen on kuitenkin tärkeää

kumpula natri nosti esimerkiksi äsken erinomaisen hyvin esiin hoiva alan yritykset jotka sijaitsevat monesti ruotsissa eta alueella

tiivis seuranta ja tietojensaantioikeus on oleellista kilpailu ja kuluttajaviraston toiminnalle joka valvoo tätä toiminnan asianmukaisuutta

arvoisa puhemies

tuulivoiman syöttötariffituki ja samalla myöskin osa biotalouden tuista ovat tuotantotukia kaiken kaikkiaan

se ei suinkaan ole ihan noin musta tulenkarvainen millä tavalla häntä nyt sitten loihe lausumaankaan haluaa sanoa vaan tämä on pitkäjänteistä hommaa ja minun mielestäni raamisopimuksessa on kyllä paalutettu hyvin niitä elementtejä niitä toimenpiteitä

pelotteluista huolimatta talousvaliokunta ei usko että esitys nostaa päivittäistavaroiden hintoja tai heikentää mahdollisuuksia ostaa lähi tai luomuruokaa

arvoisa puhemies

pitäisikö näistä tuotantotuista pyrkiä enemmän innovaatiotukien suuntaan jotta saataisiin syntymään suomenmaahan uutta liiketoimintaa jota me täällä toki tarvitsemme ja kipeästi tarvitsemmekin

laki ei puutu kaupan mahdollisuuteen muodostaa esimerkiksi paikallisuutta huomioivaa myyntivalikoimaa tai kilpailla asiakkaiden suosiosta muulla myyntivalikoimallaan tuotteitten hinnalla tai muilla keinoin

muutama sana venäläisiin vaunuihin liittyen kun niitä päivittäin imatralla liikkuu ja liikkuu paljon ja vuosikymmeniä itse asiassa olen entisten työtehtävienikin kautta niitä ollut seuraamassa ja lastaamassa

arvoisa puhemies

lakiehdotus parantaa kilpailua

se on eräs tosi tärkeä yleissivistävä koulutus ja tähtää tietenkin korkeakoulutukseen

minun mielestäni on hyvä että tämä rajalla oleva kontrolli on tiukka ja viittaan siihen edelliseen puheenvuoroon jossa puhuin turvallisuudesta

arvoisa ministeri kysynkin

kyllä meillä tarvitaan korkeakoulutettuja ihmisiä jotta vaikka nyt tutkimus ja tuotekehitysasiat menevät eteenpäin

tänäkin päivänä kun kuuntelee suomalaisia vaunuja ja sitten venäläisiä vaunuja tulee välillä mieleen onkohan siellä laakereita ollenkaan kun kolina on myöskin sitä luokkaa

samalla tavalla myöskin ammatillisella puolella ammattiopistoissa kaksoistutkinto on tärkeä asia ja olemme olleet sitä edistämässä ja haluamme myöskin tulevaisuudessa edistää että mahdollisimman monialaisia ja laaja alaisia suomalaisen koulutusjärjestelmän ja sinne ohjautuvien ihmisten pitää olla

myös maankäytöllä kaavoituksella ja rakentamisella on oleellinen vaikutus kilpailuun ja elinkeinoelämään joten jatkossa myös nämä seikat on huomioitava paremmin

älykkäät liikennejärjestelmät sen lisäksi että ne tuovat turvallisuutta liikenteeseen tuovat mitä suurimmassa määrin myöskin ympäristöasiaa näitten taloudellisten seikkojen lisäksi tai oikeastaan nämä molemmat tukevat toisiaan

toki venäläinen vaunukalusto on parantunut huomattavasti

arvoisa puhemies

tämä yksinkertaistaminen työttömyysturvalain muuttamisessa on kovasti tervetullut asia

ihan yhtenä pienenä yksityiskohtana esimerkiksi turha kuorma autojen tyhjänä liikkuminen vähenee ja noin poispäin

ei siitä kovin yksinkertainen tule tämänkään muutoksen jälkeen joka on todella laaja ja pääsääntöisesti tervehdin itsekin sitä ihan kiitoksella

tämä ruuhkien purkaminen on myöskin yksi mahdollisuus ja sopisi tuolla itärajalla kyllä sitä jonkun verran enemmän käyttää kuin tänä päivänä käytetään ne jonot ovat välillä aika massiivisia

siellä on puututtu oikeisiin asioihin

kun meillä on tätä osaamista tämän älyliikenteen kehittämisessä niin miksi emme sitten panosta siihen enemmän jotta niitä uusia innovaatioita ja uutta suomalaista työtä myöskin syntyy

mutta kyllä tämä luvasta ilmoitusvelvollisuuteen meneminen näissä keräyksissä kannattaa ihan oikeasti harkita tarkkaan

mielestäni lausunto on käsittämätön ja kuulostaa oudolta jo pelkästään poikkeusolojen huoltovarmuuden kuljetuskapasiteetin varmistamiseksi

itse asiassa sen työssäoloehdon kerryttäminen on kovasti vaikea asia kun on niitä pätkätöitä ja tämä mahdollistaa sen että nopeammin ja paremmin ehkä sitten selviytyy siitä työssäoloehdon kartuttamisesta

kruununjalokivet on äärimmäisen helppo siinä tilanteessa että ei ole enemmistöosuutta lennättää suomesta pois ja näin ne ovat myöskin menneet

arvoisa puhemies

jos se hanke sillä järjestöllä on hyvä niin kyllähän se nyt kestää ja pitäähän se nyt herranen aika jo suunnitella pikkuisen aikaisemmin ettei se synny tässä ja nyt ja jos se lupa ei ole sekunnissa tässä niin hyvät hankkeet kyllä yleensä elävät myöskin sen lupamenettelyn ajan

on erinomaisen tervetullutta että nyt käsittelyyn tulevalla lailla työvoima ja yrityspalveluista selkeytetään asiaa koskevaa lainsäädäntöä

mihin perustatte lausuntonne siitä että olette valmis luopumaan finnairin enemmistöomistuksesta

mieli tekisi palata takaisin tähän lisätalousarvioon mutta en malta olla ruohonen lernerille vastaamatta niistä päivärahoista

tämä palvelujen sisällöllinen uudistaminen on tarpeen sillä meneillään oleva suomalaisen yhteiskunnan rakennemuutos aiheuttaa toki sen että kansalaiset tarvitsevat entistä tehokkaampia palveluita työvoimaviranomaisilta pysyäkseen työmarkkinoilla tai päästäkseen sinne

sovitellun päivärahan maksamiseen ja sen ansiopäivärahan perusteena olevan palkan laskemiseen ehdotetaan muutoksia jotka helpottavat sen toimeenpanoa ja nopeuttavat päivärahahakemuksen käsittelyä

arvoisa puhemies

raiderakentamisesta on suomessa huutava pula

täällä on muutamassa puheenvuorossa puhuttu ihan oikein siitä että niitä kaksoisraiteita pitää rakentaa sinne missä on tarvis ja eräs seutu on kaakkois suomi ilman muuta luumäkiimatra kaksoisraide sille radalle ei nimittäin sovi enää yhtään täyspitkää junaa vuorokaudessa lisää

massairtisanomisten ohella käynnissä on hiipivä rakennemuutos

en tiedä kun se ei ole vielä voimassa eikä kokemuksia ole mutta joka tapauksessa tämä soviteltu päiväraha on tähän mennessä aiheuttanut monta harmaata hiusta ja monta kyyneltä silmäkulmaan

kaiken kaikkiaan tämä lakihan tähtää siihen että ammatillista koulutusta yrityksissä lisätään ja siihen on tämän tilastokeskuksen aikuiskoulutustutkimuksen mukaan selkeä tarve selkeä tarve että ne yritykset pärjäävät

on selvää että tällaiseen hitaaseen muutokseen tarvitaan uudenlaisia työvoimapalveluita joita voidaan räätälöidä sekä työntekijöiden että työnantajien tarpeiden mukaan

kaikki mikä siinä tehdään sen toimivuuden parantamiseksi on kyllä ihan plussaa kurkulle

siis ei varmasti ole suomenmaassa sellaista yritystä joka lähettää tällä verovähennyksellä sitten ihmisiä jonnekin kylpylään

muutama sana valiokunnan mielestäni erinomaisesta arviosta globaalin toimintaympäristön muutoksesta kun näyttää siltä että yhdysvaltain huomio kiinnittyy tuonne aasiaan ja sinne kasvaviin talouksiin ja samaan aikaan se on myöskin vetämässä joukkoja kymmeniä tuhansia henkilöitä tuolta afganistanistakin pois mikä on tietenkin sille afganistanille erinomaisen huono asia

kyllähän siellä se kansallinen etu pitää katsoa ja tehtävä aikanaan jos joudutaan sellaisiin temppuihin kokonaisarvio laajana jossa on otettava huomioon turvallisuus henkilöstö ja osaaminen ja kyllä kannattaa myöskin sitä englannin esimerkkiä thatcherin vuosilta varoa

muutama sana suomen kilpailukyvystä

tennilä puhe vuodelta ja

rohkenen tulkita edustaja hemmilän puheenvuoron myöskin pikkuisen huumoriksi mutta jos tosissanne olitte niin minun mielestäni oli erinomaisen huono ulostulo kyllä

silloin elinkeinoelämän keskusliitto sanoutui irti keskitetystä sopimusjärjestelmästä yksipuolisesti ja sen jälkeen käytännössä tilanteeseen sopimattomat palkankorotukset kun matalasuhdanne painoi päälle tulivat siihen päälle

ei voi oikeastaan kuin ihailla sitä tarmoa millä ministeri ihalaisen johdolla on tartuttu näihin työvoimapoliittisiin kysymyksiin

nämä yhdysvaltojen toimet sen sisäpoliittinen tilanne ja talousleikkaukset jotka näyttävät vähän vaikuttavan maan ulkopoliittisen aktiivisuuden heikentymiseen eli maa käpertyy vähän ehkä pikkusen sisäänpäin tulevat myöskin sitten vaikuttamaan jollain aikavälillä suomen turvallisuuspoliittiseen asemaan niin kuin valiokunta minun mielestäni hyvin toteaa ja tämä on myöskin tässä jatkotyössä otettava huomioon

sitä laskua maksetaan ja sitten siihen kilpailukykyyn vaikuttaa suuressa määrin se että eurooppa on niin sanotusti kuralla

haluan lisäksi kiinnittää huomiota myös siihen että työnantajien mahdollisuuksia työntekijöiden palkkaamiseen parannetaan palkkatukijärjestelmää kehittämällä

arvoisa puhemies